se kuitenkin työllistää pysyvästi maakuntia koko suomessa jos metsähakkeen laajaan läpimurtomaiseen käyttöön lähdetään tosimielellä liikkeelle

tässähän on kysymys siitä että kun te vähennätte rahaa nyt metsähallitukselta myös teidän pääluokastanne siellä budjetissa niin se heikentää näitten retkeilyalueitten ja kansallispuistojen palvelujen kehittämistä

nythän pitää satsata enemmän ja myös siihen pienituloisten ostovoimaan josta ei ole kukaan kantanut täällä teidän pöytänne takana huolta tähän saakka

jos viime tinkaan esitä mikäli arvoisa puhemies

kova tarve tehdä näitä remontteja ja korjaustöitä on myös kuntatasolla

joko jatketaan tämän keskitetyn ydinvoimatuotannon lisäämistä tai lähdetään nyt sitten tosimielellä hajautetun uusiutuvan energian käytön lisäämisen tielle

eikö nyt arvoisa valtiovarainministeri ole aika tehdä semmoinen todella toimiva iso kuntapaketti jossa annetaan rahaa kunnille silloin kun ne teettävät näitä remontteja juuri nyt kun ei lama ole vielä mutta taantuma on menossa ja lama uhkaa

arvoisa puhemies

kiinnostavaa on se että sosialidemokraatit näyttävät olevan tekemässä pohjoismaiden neuvostosta sotilas ja turvallisuuspoliittisen keskustelu ja ehkäpä sitten vielä päätösfooruminkin

ruotsi lähti alun perin sille tielle että valtio satsaa paljon rahaa ja vedättää sitä kaapelia eripuolille ruotsia myös maaseutualueille

puheeksi jäävät uusiutuvan energian lisäämiset jos te ydinvoiman tiellä jatkatte sillä nehän ovat markkinat jotka ratkaisevat sitten lopuksi

nyt pitää elvyttää myös kuntien kautta sieltä vain puuttuu rahaa

en pidä tätä tavoitetta oikeana

eli minä suosittelen arvoisa ministeri sitä että nyt lähdetään sille uusiutuvan energian tielle missä metsähakkeen käytön läpimurtomainen lisäys tulee työllistämään paikallisesti ja pysyvästi paljon paljon suomalaisia ja on se myös metsänomistajien etu

siinä on sitten kuitenkin heti läsnä asetelma jossa on kolme nato maata ja kaksi liittoutumatonta maata ja siinä ollaan jo sitten hyvin monimutkaisissa kysymyksissä joista ei sitten loppujen lopuksi varmaan edes yhteisymmärrystä synny

suosittelen sosialidemokraatit että me yhdessä pidämme huolta siitä että pohjoismaiden neuvosto tehostaa toimintaansa saa käytännön tuloksia aikaan näitten rajaesteiden mataloittamisessa

mitä teette

ja toinen ongelma on se että sitten kahden kilometrin päästä pitää kuitenkin talouden vetää omalla rahalla se nopea laajakaista sinne kotiin jos se siihen saakka yleensä saadaan

ne ovat esimerkiksi lapissa todellinen ongelma kun töissä käydään rajan yli

se on paljon viisaampaa ja siellä on työmaata aivan nokko

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt tullaan vääntämään kättä hyvin pian siitä mikä on tämän väliaikaisen mekanismin rahamäärä ja kyllä minä tulen ihmettelemään jos pekkarinen säilyttää kantansa siinäkin vaiheessa sillä suomi pannaan siihen paikkaan että lisää rahaa

uusliberaalin ideologian perustavoitteena on ajaa valtio alas

ja siinä toverit demarit teillä on raskas syntitaakka teilläkin harteillanne

se tulee eteen takausta tulee lisää

tyytyväinen olen siitä että te kadutte menneitä ja olette tulleet tälle oikealle linjalle mutta hallitus jatkaa entiseen tapaan ei mitään muutosta

nyt huhut kertovat että merkel ja sarkozy vaativat paikalliseen sopimiseen siirtymistä ja erittäin niukkaa palkkapolitiikkaa yleensäkin

arvoisa puhemies

destian tapauksessahan tästä seuraa se jos teidän linjanne voittaa ja saatte tämän linjanne läpi että kun valtio panee erittäin paljon rahaa maanrakennukseen ja tientekoon niin jatkossa kun se yksityistyy ei ole enää valtio vastavoima ja hinnat nousevat siinä touhussa ja valtio maksaa veronmaksajat maksavat

tsadissa yritetään saada aikaan parempi tilanne afganistanissa sen sijaan on käynnissä miehitys ja sodankäynti jota kiihdytetään

arvoisa valtiovarainministeri voimme molemmat ylpeillä maratonjuoksuillamme ja sen lisäksi te voitte ylpeillä euroopan parhaan valtiovarainministerin tittelistä

mutta voitteko te mitenkään ylpeillä sillä että oecdn tilastot todella tekevät suomesta euroopan oecd maiden joukossa ja varsinkin pohjoismaissa mustan lampaan joka on putoamassa tästä perinteisestä pohjoismaisesta hyvinvointivaltioryhmästä tuloerojen kasvun kautta

aiotteko te todella kantaa tätä leimaa valtiovarainministerinä joka vastaa muun muassa verotuksesta niin että te ette aiokaan tehdä muutosta niin että tuloerot alkaisivat vähitellen kaventua tämän jatkuvan venymisen ja kasvamisen sijasta

se on palkinto suomelle hyvästä taloudenhoidosta

eli suomi on hoitanut oman taloutensa paremmin kuin monet muut ja siinä on ollut useita tekijöitä

arvoisa puhemies

tuloerot kasvavat ja myös terveyserot ovat nyt selvästi olleet kasvussa jopa niin että rikas mies elää kuusi vuotta kauemmin kuin köyhä mies

tämä selittyy sillä että se vaurain väki saa parhaan hoidon tässä maassa

perusongelma on siinä että julkinen terveydenhoito joka on se pienituloisen kansan terveydenhoitotapa on suuressa kriisissä rahapulan vuoksi

siellä ei ole resursseja tarpeeksi ei ole tarpeeksi hoitoväkeä ei saada oikein enää terveyskeskuksiin lääkäreitäkään kun maine terveyskeskuksista on mennyt

jos meinataan että pienituloisten terveydenhoito paranee kunnille pitää löytyä lisää resursseja

onko tämä tälle hallitukselle ollut tuntematon asia vai miksi kuntien terveydenhoitotilanne on niin vaikea rahapulan vuoksi

olisi luullut että opposition puoleltakin olisi nähty tämä verotilanne

kaiken huipennus on työmarkkinatukeen liitetty tarveharkinta

kyllä meidän täytyy saada tämä progressio yhtä matalalle tasolle kuin on saatu kilpailijamaissamme

hirvittävä vääryys ja nyt kuulostaa siltä että te ette saa hallituksessa läpi arvoisa ministeri hyssälä valtiovarainministeriön vastustuksen vuoksi edes tämän vääryyden poistamista

mikä on teidän kantanne ja minkälaisia apuvoimia haluatte

jos te tosissanne olette niin sitten on pakko todeta että teillekin on tehty omantunnon ohitusleikkaus ja se sitten kuuluu vain tämmöisenä yleisenä puheena

kalli on lukenut väärät paperit eli republikaanien laput jotka ovat hyökänneet obamaa vastaan raivokkaasti kun tätä yritetään nyt usassa vetää julkiselle puolelle

samaten ministeri kiviniemi tehän olitte ihan näillä amerikan opeilla liikkeellä eli yksityistetään kun pitää saada aikaan se että kunnalle annetaan riittävästi rahaa jotta saadaan riittävästi lääkäreitä ja hoitajia jolloin niistä tulee myös vetovoimaisia

amerikkalaisperäinen kova säätelemätön markkinatalous on nyt tiensä päässä ja konkursseja maksamaan pannaan maapallon pienituloisimmat ihmiset meillä ikääntyneet työttömät joita sanotaan nyt kasapäin irti työpaikoilta ja joitten eläkeikää nostetaan

eun osalta linjaa ovat vetäneet suuret jäsenmaat

energiapolitiikassa on tasan sama tilanne

te täytätte nyt energiamarkkinat sähkömarkkinat jättimäisillä ydinvoimaloilla puhutte uusiutuvan energian läpimurrosta mutta eiväthän ne pärjää siinä kilpailussa

suuret vetävät linjaa eun suuret

kun ilmeisesti vanhanen joka aikaisemmin haaveili neljännestä kaudesta pääministerinä on lähtenyt ottamaan eläkettä itselleen niin minä kysyn ulkoministeri stubbilta tästä asiasta

ahtaajat joutuivat lakolla hakemaan parempaa irtisanomisturvaa jossa työnantajillekin tuli vastuuta taloudellisesti siitä kun he sanovat irti ja näin hillitään myöskin varmasti näitä irtisanomisia

voitte tarjota porkkanoitakin mutta kun markkinat täyttyvät näitten jättimäisten laitosten tuottamalla sähköllä niin jää vaalinaluspuheeksi tämä uusiutuvan energian läpimurto jota meillä ehdottomasti tarvittaisiin työllisyyden kannalta

te olette hyvin selkeästi rakastunut tähän euroopan unioniin mutta joko te nyt näette että se on suurten jäsenmaiden käsissä

tätä lakkoa kuitenkin rikottiin tällä kertaa todella törkeällä tavalla monilla paikkakunnilla suomessa ja tänään ahtaajat ovat protestoineet tätä lakonmurtotoimintaa vastaan lähtemällä työpaikoilta

tiedätte itsekin

tähänkö on tultu

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri tämä teidän mainostamanne palkkiojärjestelmä minkä te otatte piikkiinne olisi antanut liliukselle viime vuodelta miljoonan euron palkan ja suorituspalkkion lisäksi vielä toisen miljoonan osakepottina

arvoisa puhemies

vaalilain muutosesitysten ydintavoitteita ovat kansanedustajien maakunnallisuuden korvaaminen valtakunnallisuudella sekä äänikynnyksen käyttöönotto

sekö on kohtuutta

ne ovat todellisia ne rajaesteet kun katsoo elämää siellä kalotilla jossa se on ollut aina perinteistä yhteistä aluetta suorastaan silloin historiassa mutta nyt on hankaluuksia

nyt käytössä olevalla järjestelmällä kansanedustajat on valittu ja valitaan joko puolueen tai valitsijayhdistyksen saaman maakunnallisen kannatuksen perusteella